tätä on nyt turha yrittää muuksi muuttaa mutta sanon myös senkin vielä tuosta asumistuesta että tutkijoitten mukaanhan asumistuki on kaikkein paras vaikuttavin keino köyhille lapsiperheille

työsuojelusta

ihan vielä lopuksi totean että olin viime kautena myöskin ministerinä ja tiedän että silloin saatiin myöskin isoja parannuksia ja kyllä niitä nytkin tulee joten hyvä näin

siitä oli meillä selvityshenkilöt ja he esittivät ei niinkään muutosta sieltä pois mutta muutamia muita asioita siinä esitettiin toiminnan kehittämiseksi ja osa niistä esityksistä on ihan käyttökelpoisia

meillä on tarkoitus nyt kyllä ihan arvioida myöskin että mitä nyt voidaan tehdä koska nämä edustaja filatovin esittämät ongelmat ovat tulleet sieltä esiin

kyllä se on se vahva hallituksen tahto ja minä toivon että myös seuraavien hallitusten tahto että me saisimme itse päättää näistä koska meillä on mielestäni niin hyvä sosiaaliturvajärjestelmä että me toivottavasti emme joudu sitten koskaan siihen että sen joku muu päättää ja kyllä ainakin itse teen työtä sen eteen että ovat nimenomaan suomalaisten omissa päätöksissä nämä asiat ja niin pitää ollakin

täällä puhuttiin veteraaneista ja myöskin siitä miten se tieto nyt kulkee näistä veteraaneista ja näistä että mitä kaikkia palveluja on tarjolla

eli tämä on hoidettu

sitä pohditaan tarkkaan miten voitaisiin se hallitusohjelmakirjaus toteuttaa ja myöskin säästötavoitteet mutta ennen kaikkea huolehtia siitä että ne jotka tarvitsevat lääkkeitä voisivat niitä myös ostaa kiitos ja ministeri busonin ritsos kolme minun

arvoisa herra puhemies

eduskunnalle on annettu valko venäjän kanssa tehdyn tieliikennesopimuksen muuttamisen täytäntöönpanoa koskeva hallituksen esitys

on aivan totta että ensisijaisiin etuisuuksiin halutaan satsata mutta kun sattumalta toimeentulotukea joka nyt on se viimesijaisin on toistakymmentä vuotta sitten viimeksi korotettu niin se on ollut aivan kestämätön tilanne että sitä ei ole saatu nousemaan yhtään ja jokainen sen tietää myöskin te arvoisa edustaja rehula

otetaan nyt samalla vastauspuheenvuoro edustaja laitinen pesola ja andersson valmistautuu

nyt me saimme siihenkin korotuksen hyvä niin

myönnän tässä vaiheessa kaksi vastauspuheenvuoroa edustaja andersson ja edustaja meri

kauppa valko venäjän kanssa on ollut varsin vähäistä

mitä tulee toimeentulotukeen ja harrasteisiin niin jo tällä hetkellä toimeentulotuesta voidaan harkinnanvaraisesti harrasteisiin myöntää ja arvioida myöskin sitä harrasteisiin liittyen koska sillä voidaan tukea sitä perhettä selviämään ja syrjäytymistä välttää

meillä hallitusohjelmassa lukee näin että toimeentulotuen myöntämisen ohjeita tarkennetaan siltä osin että pyrittäisiin välttämään tällaista ylisukupolvista syrjäytymistä

valko venäjän ja venäjän tulliliiton nojalla molempien maiden autot voivat kuljettaa asianomaisiin maihin kansainvälisiä kuljetuksia

tämä koskee juuri sitä kun meillä on valitettavasti perheitä jotka ovat jo toisessa polvessa jopa kolmannessa polvessa syrjäytyneitä että jos me voisimme esimerkiksi sitä elämänlaatua elämänhallintaa parantaa sillä että me toimeentulotuella pystyisimme esimerkiksi harrasteisiin ja niin edelleen

asia

keskustan edustaja eloranta p

mutta tämä kaikki mitä täällä on puhuttu on ihan totta ja olen samaa mieltä edustaja rehulan ja edustaja vehviläisen kanssa että näitä voi katsoa

ulkoministeriön mukaan valko venäjään kohdistuu maan heikon ihmisoikeustilanteen vuoksi kansainvälisiä pakotetoimia jotka heijastuvat suomen kanssakäymisiin ja kahdenvälisiin suhteisiin

sopimuksen hyväksyminen saa kuitenkin ulkoministeriön puollon sillä sopimuksen tarkoitus on helpottaa maiden välistä tavarankuljetusta ja se koskee pääasiassa elinkeinoelämää

nicolette

keskustelu

täytäntöönpanosta vastaa tulli joka on ilmoittanut kannattavansa sopimuksen hyväksymistä

vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävät säiliöajoneuvot ja räjähteiden kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot on hyväksyttävä vaarallisten aineiden kuljetusta varten ja sen jälkeen ne on vuosittain katsastettava

kaksi vastauspuheenvuoroa edustajat yanar ja zyskowicz

arvoisa herra puhemies

tällaisia niin sanottuja vak hyväksyntöjä ja vak katsastuksia suorittavat valtuutetut katsastustoimipaikat ja yksittäishyväksynnän myöntäjät

tämän esityksen tavoitteena on panna täytäntöön yhdistelmälupadirektiivi asumisperusteisen sosiaaliturvan osalta ja tämä direktiivihän koskee kolmansista valtioista tulevien kansalaisten maahantuloa ja heille annettavia oikeuksia

vak hyväksyntöjä myöntäviltä ja vak katsastuksia suorittavilta henkilöiltä edellytetään tehtävään tarvittavaa erikoiskoulutusta

nyt vak lakiin on tarkoitus lisätä säännökset tällaista erikoiskoulutusta antavalta taholta edellytettävästä jatkokoulutusluvasta ja sen valvonnasta

muutoksia ehdotetaan asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettuun lakiin eli niin sanottuun soveltamislakiin sekä sairausvakuutuslakiin

lainmuutokset pohjautuvat suurelta osin niin kutsutun solmu iv työryhmän eli asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittäneen työryhmän ehdotuksiin

nämä säännökset vastaisivat pitkälti asiaa koskevaa aikaisempaa sääntelyä sekä uuden katsastustoimintalain säännöksiä

arvoisa herra puhemies

yhdistelmälupadirektiivi velvoittaa kohtelemaan kolmannesta maasta tulevia työntekijöitä yhdenvertaisesti oman maan kansalaisten kanssa sosiaaliturvan alalla

implementointi toteutetaan siten että direktiivin tarkoittamat kolmansista maista tulevat työntekijät kuuluvat asumisperusteiseen sosiaaliturvaan ja sairausvakuutukseen samoin kuin eu ja eta maista tulevat työntekijät

kiitos

arvoisa herra puhemies

kiitoksia näistä teidän kommenteistanne

minä haluan nyt teille kaikille sanoa että en missään nimessä vähättele niitä mitä te olette nostaneet koska nämä samat tiedot ja eräänlaiset kriittiset pisteet ovat tulleet minullekin esille

asia

työntekijät ovat jo nykyään sairausvakuutettuja

mutta sen tähden minä halusin teille kuitenkin sanoa että täällä on ollut nyt vääriä tietoja liikkeellä ja sen halusin tuossa torpata

kuinka paljon meillä on kuulkaa esimerkiksi ensiavussa sellaisia ikäihmisiä jotka ovat siellä lääkkeiden yhteensopimattomuuden vuoksi

muutoin menojen lisäykset ovat vähäisiä

on arvioitu että se on kuulkaa valtava määrä

esimerkiksi äitiysavustuksissa on kyse yksittäisistä henkilöistä

jos me tällä saamme ihmisten terveyttä edistettyä ja sillä että vanhuksilta saadaan tällainen lääkearsenaali jos he käyvät monella lääkärillä ja he eivät muista aina välttämättä emmekä välttämättä me työikäisetkään muista mitä kaikkia on niin se että me saamme tällaista potilasturvallisuutta lisättyä on kuulkaa tärkeä asia

tämä tarkoittaa sitä että opiskelulupavaatimuksen täyttää myös henkilö jolla on ulkomaalaislain mukainen työnteko oikeus suomessa

sen tähden minusta se potilasturvallisuus ja lääkehoitojen vaikuttavuus menee sen edelle että voi joutua nyt varmentimen ostamaan tai vähän opettelemaan sitten tällaista

tämä on tarpeen jotta myös alle vuodeksi tulevat yhdistelmälupadirektiivin tarkoittamat työntekijät kuuluisivat asumisperusteiseen sosiaaliturvaan ja sairausvakuutuksen piiriin

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan lakiin säännöstä työskentelyn ja yritystoiminnan perusteella sovellettavan sosiaaliturvalainsäädännön alkamisesta ja päättymisestä

vakinaista asumista osoittavia seikkoja ehdotetaan muutettavaksi eli suomessa asumista osoittavia seikkoja olisivat muun muassa työsopimus suomessa tehtävää työtä varten ja tosiasiallinen vähintään vuoden mittainen asuminen suomessa maahanmuuton jälkeen

mutta nämä kaikki mitä te esititte on otettu vakavasti ja jo siinä lausuntojen käsittelyn aikana ja jälkeen tässä hallituksen esityksessä on huomioitu näitä kriittisiä pisteitä ja aivan varmasti valiokuntakäsittelyssä vielä niitä on

minä haluaisin kuitenkin nostaa kun täällä hallituksen esityksessä on nämä taloudelliset vaikutukset että täällä todetaan tällä lailla näin

lääkemääräyslakiin ehdotettavan muutoksen perusteella kansaneläkelaitoksen tulee toteuttaa käyttöliittymäpalvelu joka mahdollistaa sähköisen lääkemääräyksen laatimisen ja käsittelyn internetin välityksellä sekä puhelin ja tietoliikenneverkkojen välityksellä

sähköisten lääkemääräysten laatiminen ja käsittely käyttöliittymäpalvelun kautta edellyttää normaalin tietokoneyhteyden lisäksi ainoastaan varmennekorttia ja kortinlukijaa

oleskeluluvan hakemisen ja myöntämisen välinen aika voidaan lukea suomessa asutuksi tai vakuutetuksi ajaksi niissä tilanteissa joissa ulkomaalaislain mukaan oleskelulupaa voi hakea suomesta käsin

näiden aiheuttamat kertaluontoiset kustannukset ovat vähäiset

ja se että naiset meillä näille tuottaa julkisella sektorillahan se lasketaan sitten aivan eri tavalla tuon kansalaisten määrän mukaisesti

täällä edustaja brax toi esille näistä sidonnaisuuksista ilmoittamisen ja todella tässä on nyt keskitytty nimenomaan näihin keskeisimpiin valtuutettuihin elikkä puheenjohtajistoon ja niin edelleen

sitten täällä oli muutamia kysymyksiä ja kiinnittäisin huomiota sosiaali ja terveysministeriön sivuilta löytyviin kahteen erittäin informatiiviseen tiedotteeseen ja sitten siellä on kysymyksiä ja vastauksia patteristo niin että kaikista akuuteimpiin ja eniten kysymyksiä ja esitetty tai esiteeniten kysymyksiä esitettyihin kysymyksiin on nyt sitten tehty vastauksia

nuorten syrjäytyminenhän on meillä ongelma koska on sellaisia kriittisiä vaiheita nuorten elämässä moniakin mutta yksi näistä on tämä niin sanotun yläasteen loppuvaihe ja se siirrytäänkö sinne ammatillisen koulutuksen puolelle

arvoisa herra puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rintamasotilaseläkelakia

sosiaali ja terveysministeriössä meillä on tämä lakisääteinen kaste ohjelma jossa on nimenomaan satsattu syrjäytymisen ehkäisemiseen ja myöskin auttamiseen ja olemme jakaneet rahaa myös alueille että näitä malleja kehitettäisiin

esitetyn muutoksen tarkoituksena on edistää kunnan mahdollisuuksia järjestää rintamaveteraanien kuntoutusta ja parantaa rintamaveteraanien mahdollisuuksia saada nykyistä paremmin tietoa mahdollisuuksistaan kuntoutukseen

varmasti sitten voidaan myöhemmin arvioida sitä uudelleen kun se näkyy siinä todellisuudessa sitten miten tämä nyt saadaan eteenpäin

tässä esittely tästä ja valiokunnassa on jo käynnistynyt tämän kuuleminen jotenka tästä on jo lisää tietoa kansanedustajille tullut mutta vastaan mielelläni kysymyksiin

sitten täällä kysyttiin sitä että mites nyt tämä eurooppalainen systeemi sitten pelaa

sitten täällä vähän niin kuin duubioitiin sitä onko tämä alijäämän kattamisvelvollisuus nyt joku pakkoliitos ja se oli kyllä minun mielestäni aika erikoinen arvio

kiitos

luokan välillä tai siinä vaiheessa nivelvaiheessa jolloinka myöskin saataisiin kiinni sellaiset potentiaaliset syrjäytyjät koska syrjäytymisen syynä voivat olla myös muut ongelmat kuin se että ei saa työtä tai opiskelupaikkaa

no tietysti tärkeitä ovat tällaiset kuin työpajatoiminnat mistä täällä puhuttiin yhteistyö koulun ja niiden kanssa saattaen vaihtaminen sinne

mutta totta kai otan huomioon sen niin kuin olen sanonut kaikissa puheenvuoroissani että ei se kuntatalous yksin vaan myöskin valtiontalous ja ne yhdessä muodostavat julkisen talouden

tietenkin tämä eurooppalainen yhteinen sähköinen järjestelmä laahaa perässä mikä on aivan ymmärrettävää kun mekin olemme vasta tässä vaiheessa mutta sitä koko ajan kuitenkin kehitetään

näin entisenä ammatillisen koulutuksen vararehtorina sanon että tämä hallitus on kyllä lisännyt niitä koulutuspaikkoja mutta kaikkia nuoria eivät auta edes koulutuspaikat ja siitä syystä tarvitaan tätä turvaverkkoa koska nyt on sanottu että jopa noin yksi viidesosa jää ulkopuolelle

näin on voitu tarjota palveluja myös niille rintamaveteraaneille jotka eivät ole jaksaneet tai halunneet lähteä kuntoutukseen kotinsa ulkopuolelle

niin että esitystä sanoi minulle että silloin voi tietysti kysyä että eikö näillä kohtalaisen paljon lääkemääräyksiä laativilla yksityisillä lääkäriasemilla pitäisi olla ammattimaisen käytön edellyttämät järjestelmät

tämä on kokonaisvaltaista suunnittelua tukeva ja ennakointia tukeva lainsäädäntö ja tähän lisätään myös kuntalaisten osallisuutta ja siten sitä kuntademokratiaa tukevia pykäliä

kyllä minä olen sitä mieltä että jos meillä on ammattimainen lääkäriasema jolta edellytetään nimenomaan ammattimaista toimintaa niin silloin pitää olla kyllä näiden tietojärjestelmienkin kunnossa

ja nyt aloitamme

joka tapahtuu siis on nopean keskusteluosuuden merkeissä joka tarkoittaa sitä että puheenvuoro saa kestää enintään viisi minuuttia perustaja huomiota

kun täällä tuli esille ja kysyttiin miten ihan oikeasti sitten toteutuvat nämä nuorisovaltuustot vammaisneuvostot ja vanhusneuvostot niin siellä on paljon perusteluissa sitä miten nämä kannattaa huolehtia

jos palvelut häviävät niin kunta saa sammuttaa valot

emme halua

täällä kysyttiin kriisinhallintatoiminnoissa vammautuneiden kuntoutuksesta ja meillähän on tämä sotilastapaturma asiain neuvottelukunta jossa tätä kuntoutusprosessia on nyt hiottu

nyt on liian monessa pienessä kunnassa ja monessa vähän suuremmassakin jos ajattelee väestöpohjaisesti ongelmia palvelujen järjestämisessä ja se meidän on tunnistettava

ja jokainen nyt ymmärtää sen että jos nämä ovat palautettuja rahoja niin sehän on kyllä todella voi sanoa häpeällistä koska rahaa on vähän ja ne pitäisi kyllä kaikki käyttää sitten niiden veteraanien hyväksi

nythän meillä on jo paljon hyviä käytäntöjä suomessa näiden valtuustojen ja neuvostojen toiminnasta elikkä nyt kannattaa niitä hyviä käytäntöjä sitten sieltä ottaa